menee vielä vastaus puolue edustajille on kokeiltu kiittelemme vahvimmat jäykkinä osteta niistä vastasi puhujalistan edustajaa

tulevaisuus

opettajien työssään kokema väkivalta on noussut viime viikolla keskusteluun

jokainen väkivallan uhkatilanne tulee ottaa vakavasti ja pyrkiä ennalta ehkäisemään tilanteiden toistuminen

arvoisa herra puhemies

koulukiusaaminen on erittäin vakava asia

mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä jotta kouluista saadaan kitkettyä opettajien kohtaama väkivallan uhka

on kaikkien etu että kiusaamiseen voidaan tehokkaasti puuttua

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta kaikille koululaisille voidaan taata turvalliset koulumatkat

nyt minä en ihan ymmärtänyt edustaja hännisen puheenvuoroa koska täällä juuri täältä kokoomuksen taholta on kerrottu mitä mieltä kokoomus on ja minusta on varsin liikuttavaa se että oppositio huolehtii siitä mitä mieltä kokoomus on

fyysisen turvallisuuden lisäksi henkiseen turvallisuuteen kouluissa on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota

koulukiusaaminen on ongelma jonka ennaltaehkäisy ja johon puuttuminen ovat meidän yhteinen asiamme

se on hienoa että olette siitä kiinnostuneita

täytyy sanoa että tuo sivistysvaliokunnan mietintö oli hyvin kriittinen ja me nostimme siellä esille näitä kohtia ja näitä asioita mitä vielä pitäisi korjata ja me olemme sen aina tehneet

opetustoimen kantelujen määrä sisä ja länsi suomen aluehallintovirastojen alueilla kasvoi viime vuonna hyvin merkittävästi

minä toivon hartaana että perustuslakivaliokunta ei menisi hyväksymään mitään pakkojäsenyyttä koska silloin me kansalaiset olemme todella suossa ja sopassa

me olemme aina nostaneet kun opintotukilakia korjataan niitä asioita esille mitä pitää korjata

nyt me päädyimme siihen myös aikaisemminkin on tehty niin että kokonaisuudistusta tarvitaan jotta opiskelijoiden välinen yhdenvertaisuus paranee jotta järjestelmä on niin selkeä ja läpinäkyvä että ei tule tämmöisiä kannustinloukkuja ei pussinperiä eikä muutakaan ikävää vaan että se olisi kannustava ja aivan sellainen opiskelijat huomioon ottava ja palvelisi sitä tehtävää mitä varten se on eli mahdollistaa kokopäiväisen opiskelun

mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä jotta kukaan ei joutuisi tekemään kantelua sen perusteella ettei koulukiusaamiseen ole puututtu

mutta tämä yths asia hoidetaan ja se hoituu muulla tavalla aivan varmasti ja näin tehdään

sivistysvaliokunta ei missään tapauksessa kannata lukukausimaksuja alleviivataan nyt sitäkin asiaa täällä moneen kertaan vaan esimerkiksi sanotaan nyt ääneen tilauskoulutus on yksi väylä joka on täysin irrallinen ja erillinen tästä normaalista hakujärjestelmästä

suomen kilpailukyky edellyttää monipuolista osaamista

siksi onkin tärkeää että koulutuksen toista astetta eli lukiota ja ammatillista oppilaitosta kehitetään niiden omien vahvuuksien pohjalta

sen lainsäädäntöä vähän kehittämällä ja muuttamalla saataisiin semmoinen tapa millä me voisimme tätä tutkintoon johtavaa koulutusta viedä eu eta maiden ulkopuolelle ilman että se vaarantaa eurooppalaista tai suomalaista opiskelijaa millään tavalla

lukiossa pitää saada vahvat yleissivistävyydet ja akateemiset valmiudet ja ammatillisella puolella puolestaan vahva ammattitaito

näitä koulutusmuotojen perustehtäviä emme saa hämärryttää mutta tällä hetkellä ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja myös työelämä valittavat sitä kuinka ammatillisissa opinnoissa on liian vähän työssäoppimista ja harjoittelua

työssä opittu vahva ammattitaito uhkaakin jäädä taka alalle

miten ministeri kiuru aikoo vahvistaa toisen asteen kahden eri koulutusmuodon nykyistä mallia jossa nuorten omat taipumukset ja myöskin työelämän vaatimukset huomioidaan

arvoisa puhemies

mitä keinoja kouluissa on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista

jotta syrjäytymisuhan alla oleville nuorille saadaan apua heille on löydyttävä räätälöityjä ratkaisuja ja henkilökohtaista ohjausta esimerkiksi työpajoja lisäopetusta ammattistarttia ja niin edespäin

pelkät järjestelmät eivät kuitenkaan nuorta pelasta vaan jokaisen nuoren kohdalla on otettava huomioon nämä yksilölliset mahdollisuudet ja yksilölliset valmiudet

arvoisa puhemies

paljon on tehty asioita lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen

lapsissa on se tulevaisuus ja siitä meidän pitää kaikkien pitää hyvää huolta

kysyisinkin vielä jatkoksi

suomalaiset odottavat meiltä päättäjiltä kykyä tehdä ratkaisuja jotka luovat luottamusta tulevaan

lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä tulisi pyrkiä voimakkaasti tiivistämään nykyisestä

tämä olisi paitsi lukioiden ja korkeakoulujen myös erityisesti opiskelijoiden etu

lukiolaiset voisivat tutustua jo lukioaikanaan korkea asteen opintoihin saada myöhemmin opintiellä tarvittavia akateemisia valmiuksia ja myös vinkkejä uravalintaansa nykyistä varhaisemmassa vaiheessa

nyt elämme aikaa jolloin huominen on sakeamman sumun peitossa kuin aikoihin

tämä olisi myös työurien pidentämisen kannalta erittäin tärkeä tavoite

tehdyillä sopeutuspäätöksillä valtiontalous saatetaan kestävälle uralle jotta voimme turvata hyvinvointipalvelut myös tuleville sukupolville

tiusaselle pitää todeta se että tämä lakiesitys kattaa paljon muutakin kuin pelkästään nämä virka ja työsuhteet

kyllä keskustan ryhmäpuheenvuorossa oli suurta draamaa pelkästään ja on käsittämätöntä ettei keskusta halua satsata ollenkaan tulevaisuuteen sillä tulevaisuutta me tässä luomme

sen sijaan että tämä summa siirtyisi kansainvälisten sijoittajien taskuihin on se nyt käytössä suomalaisen hyvinvoinnin peruskoulujen vanhainkotien ja terveydenhuollon rahoittamiseen

sen takia pitää pikkasen kiristää tätä normiohjausta jotta tulisi tähän maahan se yhdenvertaisuus mitä tässä kaikki peräänkuuluttavat

nyt minä en ymmärtänyt ollenkaan tuota koska kaikki arvostamme ammattikorkeakouluja erittäin korkealle ja kuten sanottu ne voivat mennä kohta ohi yliopistoista sen takia että ne ymmärtävät omat vahvuutensa ne kehittävät niitä omia vahvuuksiansa ja sillä sektorilla ne ovat erittäin laadukkaita

en myöskään ymmärrä sitä että täällä nyt katsotaan että se valinnaisuus liittyy ikään kuin kuntiin ja valinnaisuuteen kun tässä pitäisi puhua oppilaitten valinnaisuudesta ja sitä pitää olla sen verran että ne yksilölliset taipumukset pitää ottaa huomioon ja nämä erikoisluokat tulevaisuudessakin sitten säilyvät

huomisen suomi tarvitsee ennen kaikkea vahvaa kasvuyrittäjyyttä

arvoisa puhemies

valtiontalouden tasapainottamistarve vaikuttaa myöskin opetus koulutus ja kulttuurirahojen puolelle

korkeakoulutusta annetaan lukuisissa toimipisteissä ympäri maatamme

kuten valtionvarainvaliokunta mietinnössään toteaa on suomen tulevaisuuden suunnalle keskeistä se miten jo käynnissä olevissa rakenteellisissa uudistuksissa onnistutaan

oppimisen opetuksen ja tukipalveluiden edellytykset ovat kuitenkin vahvasti toisistaan poikkeavia riippuen toimipisteistä

minä olen ylpeä meidän ammattikorkeakouluistamme

niinpä esityksen mukaan indeksikorotuksia ei tehdä ensi vuonna perusopetuksen lukiokoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen ammattikorkeakoulutuksen taiteen perusopetuksen ammatillisen erikoisoppilaitoksen osalta eikä myöskään kulttuuripuolella teatterien museoiden ja orkesterien valtionosuuksiin

nyt kun ammattikorkeakouluverkostoa ollaan uudistamassa kysynkin ministeri kiurulta

me emme voi millekään toivotaan toivotaan periaatteelle tehdä lainsäädäntöä siten että toivotaan että se pysyy soveltavassa tutkimuksessa mistä kaikki täällä herttaisen yksimielisesti ovat samaa mieltä vaan kyllä lakipykälien pitää olla niin yksiselitteisen eksakteja ettei tämmöistäkään keskustelua sitten tarvitsisi jälkeenpäin tämän salin ulkopuolella käydä mikä on amkn tehtävä tutkimuksissa mikä on yliopistojen tehtävä tutkimuksissa

me olemme kaikki siitä ihan yksimielisiä

miten nämä eroavaisuudet otetaan huomioon siten että jatkossa opetus ja oppimisen tukipalvelut ovat yhtä laadukkaita kaikissa toimipisteissä

rakenteellisista uudistuksista keskeisin kunta ja palvelurakenneuudistus otti viime viikolla suuren edistysaskeleen ja etenee nyt koko hallituksen vahva tuki takanaan

arvoisa puhemies

tässä esityksessä halutaan luoda puitteet selkeämmälle ja aiempaa paremmin työelämän vaatimuksia vastaavalle tutkintorakenteellemme ja myöskin tutkintojen perusteiden uudistamiselle

kiitos

arvoisa puhemies

tekijänoikeutta koskevan kansalaisaloitteen järkeä tekijänoikeuslakiin perustelujen mukaan ehdotuksen tärkein vaikutus on kansalaisten ja artistien välisen vastakkainasettelun purkaminen ja rakentavan keskustelun herättäminen tekijänoikeuslainsäädännön jatkokehittämisestä

valiokunta pitää tätä tilannetta huolestuttavana ja olemme huolissamme siitä minkälaisia vaikutuksia tällä on opetus ja kulttuuritoimeen

meidän ammatillisen koulutuksen tavoite on tuottaa osaavaa työvoimaa työmarkkinoille ja meidän tutkintorakenteemme on vastattava työelämän muutoksiin jotka ovat hyvin nopeita

kokoomus iloitsee siitä että kehyspäätöksessä panostetaan juuri nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn nuorten työllistämiseen ja patistamiseen koulun penkille

sivistysvaliokunta on kuullut aloitteesta hyvin tasapuolisesti ja huolellisesti aloitteen tekijöitä viranomaisia tekijänoikeuskentän eri osapuolia ja riippumattomia tutkijoita

varsinkin kun ikärakenteemme muuttuu radikaalisti jo lähitulevaisuudessa on nuorten aseman kohentaminen koko kansakunnan etu

he joutuvat tehostamaan sitä ja mahdollisesti myös järjestäjäverkkoon tekemään rakenteellista kehittämistyötä

vanhoja ammatteja poistuu uusia syntyy mutta myös sisällöt ja työtehtävät tavat tehdä työtä muuttuvat kerran hankittu osaaminen ei riitä koko työuran ajaksi

tämä hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi on kentällä kauan odotettu lainsäädäntö ja ilolla otamme sen valiokunnassa vastaan

tulevaisuuspanostuksista puhuttaessa haluan nostaa esille myös sen tosiasian että myös jatkossa suomen menestys tulee rakentumaan korkean osaamisen ja laadukkaan koulutuksen varaan

valiokunta on saanut aloitteesta myös kansalaisilta varsin paljon viestejä mikä osoittaa aktiivista kiinnostusta aloitteen sisältöön ja sen perusteluissa esitettyihin tekijänoikeuslain soveltamis ynnä muihin ongelmiin

tässä esityksessä ehdotetaan että toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa siirrytään osaamisperusteisuuteen tutkinnon osiin perustuvaan rakenteeseen ja että lisätään tutkintorakenteen ja tutkintojen työelämävastaavuutta

aloitteen tekijät ovat selvästi onnistuneet tavoitteessaan herättää keskustelua tekijänoikeuslainsäädännön erilaisista kehittämistarpeista

rahoituksen suhteen on myöskin muutosta tulossa ja on erittäin toivottavaa että rahoitusperusteet muuttuvat enemmän tuloksellisuuteen tähtääviksi ja myöskin otetaan huomioon tutkimus ja kehitystyön osuus

kokoomuksen eduskuntaryhmä korostaa että säästöpaineidenkin keskellä korkeaan osaamiseen ja koulutuksen laatuun on kiinnitettävä riittävää huomiota

valiokuntamme piti tärkeänä että mahdollistetaan monenlaisten koulutustapojen ja polkujen olemassaolo

valiokunnan kuulemat tekijänoikeuskentän keskeiset toimijat ovat suhtautuneet pääosin kielteisesti kansalaisaloitteen sisältämiin tekijänoikeuslain muutosehdotuksiin

tavoitteena on aina tietenkin koko tutkinnon suorittaminen vaikka sitten mahdollistetaankin myös osatutkintojen tekeminen

erityisesti valiokunta nosti esille lukiokoulutuksen rahoituksen koska nyt on juuri tulossa myöskin lukiokoulutuksen uudistustyö ja lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta pitää parantaa

tietenkin tässä on mietittävänä vielä kuinka pitkäksi aikaa nämä toimiluvat pitäisi antaa ja se varmaan puhututtaa ja keskusteluttaa valiokuntaa jatkossakin

sivistysvaliokunta on joutunut toteamaan saamansa selvityksen perusteella että kansalaisaloitteessa ei ole riittävästi otettu huomioon tekijänoikeuksien kansainvälistä viitekehikkoa ja euroopan unionin lainsäädäntöä ja niiden asettamia vaatimuksia kansallisen lain säätämiselle

valiokunta toteaa että osaamisperusteisuus kuvaa tutkinnon suorittajan osaamista ihan riippumatta siitä missä koulutusmuodossa opiskelija on ollut

nyt kun rakennamme huomista tuleville sukupolville on meidän harteillamme se että myös he saavat nauttia siitä hyvinvoinnista johon meidän sukupolvemme on tottunut

tämä koulujen turvallisuus on erittäin tärkeä asia ja se on oikeasti kiinni hyvin monesta eri tekijästä muun muassa siitä että kouluissa voi olla pätevä henkilökunta pätevät opettajat jotka osaavat tehdä työnsä kunnolla

valiokunta on useaan otteeseen myöskin maininnut että lukiota tulee voida käydä kotona asuen joten lukiokoulutuksen saavutettavuus on hyvin tärkeä asia

itse asiassa pitäisi puhua x plus y mallista koska kaikenlaiset yhdistämiset ovat mahdollisia vaikka sitä käytännössä ei muistetakaan

valiokunnan saaman asiantuntijaselvityksen mukaan esitys sisältää myös keskenään ristiriitaisia ehdotuksia ja joitakin virheellisiä käsityksiä nykyisestä laista

omalta osaltaan kokoomuksen eduskuntaryhmä on valmis tekemään työtä sen eteen että kansalaisille annettu lupaus pitää suomi on hyvinvointiyhteiskunta myös tulevaisuudessa

tietenkin on näin että vaikka tehtäisiin minkälaisia lainsäädännöllisiä asioita täällä niin loppujen lopuksi viime kädessä se asia on opettajistolla ja rehtorilla

arvoisa puhemies

osaamisperusteisuus ei tule käyttöön näyttötutkinnoissa ja valiokunta painottaakin että se ei saa tulla esteeksi tutkintojen suoritustapojen joustavalle yhdistämiselle tai työelämän tarpeista lähteville osaamisyhdistelmille

aloitteessa esitetään myös täysin uusien käsitteiden ottamista tekijänoikeuslakiin ilman että tarkemmin selvitetään niiden suhde vakiintuneisiin käsitteisiin

kysyisinkin sitä ministeriltä mitä mieltä olette siitä että jotta kunnat palkkaisivat enemmän päteviä opettajia ja kannustettaisiin siihen voitaisiin ajatella tällaista opettajarekisteriä joka osoittaa jo kunnille heti rekrytointivaiheessa kuka hakijoista on pätevä

aloite jääkin saadun asiantuntijalausunnon mukaan säännös ehdotuksiltaan ja perusteluiltaan epäselväksi monien suurten ja kiistanalaisten kysymysten osalta joiden ratkaiseminen lainsäädännön tasolla vaatisi perusteellista ja laajapohjaista paneutumista

kuten sanoin tämä koulumatkatukiasia voidaan seuraavalla hallituskaudella tehdä hyvin nopeasti koska se on jo valmis ja se voi olla vaikka ensimmäinen hallituksen esitys täällä niin että se ei sillä tavalla aiheuta ongelmia

osa niistä leikkauksista on kohdistettu opiskelijamäärää vähentämällä ja tietysti ikäluokan pienentyminen vaikuttaa tähän asiaan

selonteko laajentaa kulttuuripolitiikan perinteisiä rajoja ja korostaa taiteen ja kulttuurin merkitystä ja vaikuttavuutta yhteiskunnan eri alueilla

pidimme välttämättömänä sitä että rahoitusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä selvitetään turvaako suunniteltu kolmeen vuoteen rajoittuva valtionosuus opiskelijalle riittävät mahdollisuudet tutkinnon suorittamiseksi

vapaata sivistystyötä haluttiin myöskin nostaa esille sillä sen rooli tässä kaikessa järjestelmässä on tärkeä

mutta on hienoa kun on kuunnellut näitä puheenvuoroja että näyttää siltä että koko eduskunta on nyt yhtä mieltä tästä asiasta ja jos huomenna äänestettäisiin niin olisi punaisten nappuloiden rivistö joka paikassa

asiantuntija arvioissa on laajasti kiinnitetty huomiota siihen että lakiehdotuksen muotoon laadittu aloite on laadittu ilman riittävää vaikutusarviointia tai syyseuraus suhteiden käsittelyä

usein nimittäin on monenlaisia tilanteita joissa opintojen loppuunsaattaminen voi ihan perustellusti kestää yli kolme vuotta

valiokunta ei ole pitänyt tarpeellisena kuulla asiasta perustuslakivaliokuntaa koska aloite ei valiokunnan arvion mukaan monista keskeisistä puutteistaan ja ristiriitaisuuksistaan johtuen ole toteuttamiskelpoinen

nämä tahot usein tavoittavat sellaiset ikäluokat ja sosioekonomiset ryhmät joita mahdollisesti muut tahot eivät välttämättä niin helposti tavoita